lisäksi kuluja tuovat huomattavasti lääkärinlausunnot joita on jouduttu julkisen sektorin ymmärrettävien kieltäytymisten johdosta hakemaan huomattavasti kalliimmalta yksityispuolelta

erityisesti haluan mainita maatalouden kannattavuuden parantamisen jossa toki onkin työsarkaa todella paljon

erikoisryhmistä pitää mainita hyväksyttyjen asekeräilijöiden luvat jotka tulisi jo tässä vaiheessa myöntää toistaiseksi voimassa olevina ilman jatkuvaa harrastuksen todistamistaakkaa

maatalouden kokonaistukiuudistus on kuitenkin meneillään euroopan unionissa ja mielestäni suomi on ollut hyvin aktiivisesti siinä liikkeellä ja hereillä

siellä on erityispaino juuri niillä toimilla joita suomessakin on pidetty esillä eli eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn parantamisessa ja sitten tuottajan aseman parantamisessa elintarvikeketjussa

suomi on vahvasti pitänyt esillä ja tulee pitämään esillä esimerkiksi kilpailuasetelman ja kilpailulain sellaisia muutoksia joilla tuottajan asemaa parannetaan

jos ensimmäisestä vaiheesta tulee jäykkä raskas kallis ja käytännölle vieras ei jatkostakaan voi olla odotettavissa erityisen joustavaa ja toimivaa järjestelmää

syynä oli erityisesti se että vientimarkkinat ovat elpyneet ja vakaus vientimaissa on parantunut

kaiken kaikkiaan siinä kilpailupolitiikassa on paljon tehtävää ja erityisesti olisi kiinnitettävä huomio myöskin kaupan vahvaan markkina asemaan ja vaikkapa kaupan sijaintiin ja sen ohjaamiseen

itse näkisin että tällaisen tiukan kaavoituspolitiikan sijasta kauppaa ja kauppapaikkapolitiikkaa voitaisiin ohjata vaikka verotuksella erikseen määrättävällä kauppaverolla joka tulisi tämän kauppapaikan koon mukaan

on vähän kohtuutonta että kauppaa ohjataan ainoastaan kaavoituspäätöksillä mikä kuten on nähty on johtanut aikamoisiin ristiriitatilanteisiin ja jääviystulkintoihin

jos ei ole tukihakemuslomake päivälleen oikeaan aikaan niin se on kyllä töllistä pois

kaiken kaikkiaan hallituksen tapa mennä eteenpäin on positiivinen rohkea ja kasvua vakautta kannustava

eiköhän se kuitenkin ollut niin että ahon hallitus joutui torjumaan kotikutoista lamaa eikä silloin kuitenkaan leikannut näitä sosiaalietuuksia vaan joutui todellisen kuilun partaalla oikaisemaan sen kehityksen mikä oli virheellisen politiikan seurauksena syntynyt

arvoisa puhemies

haluan vaan korostaa sitä että kun viime keväällä keskustelimme täällä maaseutupoliittisesta selonteosta jossa oli erittäin hyvin koottu erilaisia maaseudun elinkeinoelämää ja palvelutuotantoa uudistavia ja edistäviä hankkeita niin niissä monessa keskeisessä roolissa olivat nämä tietoliikenneyhteydet ja kun nämä kulkevat käsi kädessä niin ne palvelevat toisiaan ja niiden varaan voidaan rakentaa

se tuntuu pieneltä mutta kun meillä on maaseudulla muitakin rakennusprojekteja meneillään ja tarkoitan tällä lähinnä jätevesiasetuksen edellyttämää viemäröintipolitiikkaa

mahdollisuuksien mukaan ja jo hyvin varhaisessa vaiheessa pitäisi suunnitelmissa kaikissa suunnitelmissa ottaa huomioon tämä laajakaistan edistäminen ja jokaiseen kiinteistöön meneminen myöskin tätä kautta

eu on saanut selvästi enemmän liittovaltion piirteitä

suurin osa jäsenvaltioista harjoittaa yhteistä rahapolitiikkaa euroopan parlamentin rooli on vahvistunut ja eusta on tullut vahvempi toimija myös kansainvälisessä turvallisuuspolitiikassa

suomessa ennen liittymistä syystä tai syyttä koettua turvallisuusvajetta eu ei ole sinällään poistanut vaikka onkin liittänyt meidät kiinteämmin läntisiin organisaatioihin

jäsenyys tarjoiltiin suomessa ruuan halpenemisella ja oman päätösvallan siirtyminen suurempien pöytien ääreen käsiteltiin aika kevyesti

maatalouden ruuan hinnan ja aluepolitiikan korostuminen jo jäsenyyteen lähdössä on tehnyt eu jäsenyydestä myös sisäpoliittisen pelivälineen

tästä johtuen eun kiistatta suuri merkitys euroopan sisäisen koheesion ja mantereen painoarvon lisääntymiselle on jäänyt varjoon

suomi ja suomalaiset ovat yleisesti sitoutuneet huononlaisesti yhteisen eun kehittämiseen

tässä selonteossa hallitus painottaa eun mahdollisuuksia vahvana talouden moottorina ja kansainvälisenä toimijana myöskin turvallisuuspolitiikan saralla

varaukset kohdistuvat näkemykseen unionin sisäisistä toimintatavoista

unionin pitää perustua vahvoille instituutioille ja yhteisille säännöille

suomen ja muiden pienten jäsenvaltioiden osalta on olemassa suuri vaara siitä että suurempien jäsenten painoarvo kasvaa entisestään ja päätöksiä tehdään enenevästi eun virallisen organisaation ulkopuolella

tästä esimerkkeinä toimivat muun muassa saksan ja ranskan keskinäiset huippukokoukset ennen eu neuvostoja ja erilaiset suurten talousmaiden g kokoukset

pienten jäsenmaiden rooliksi voi jäädä vain toiminta komissiossa oman komissaarin kautta ja mahdollinen jarrutus euroopan parlamentissa

avoimuuden ja vaihdannan periaatteet antavat kansallisille suojatavoitteille tietä

esimerkiksi käyköön taannoinen sokeriuudistus jossa sokeriviljelyä ajettiin määrätietoisesti reuna alueelta euroopan sydänmaille

suomelle pienenä reunavaltiona on äärettömän tärkeää osata toimia oikein ja riittävän kunnianhimoisesti hyvin valmistautuneena ja laajalla kansallisella rintamalla myös uudistuvan unionin sisällä

on pyrittävä vaikuttamaan jo valmistelun valmisteluun jotta näkemyksemme tai erikoisolosuhteemme otetaan riittävästi huomioon

maapallon ilmasto muuttuu mutta muuttuuko ihminen

tämä ei saa merkitä aluepoliittisen ja maaseudun elinkeinojen rahoituksen tason heikentymistä suomessa vaan meidän on kansallisesti varauduttava nostamaan omaa kehityspanostamme

nyt käsillä oleva lienee historian suurin

sopiminen useiden sukupolvien tavoitteellisesta työstä osuu saumaan jossa myös totuttu markkinaliberaali taloudellinen järjestys on järkkynyt

öljytalouden vääjäämättä etenevä loppu pakottaa jo itsessään uusiutuvan vihreän energian voimakkaaseen kehittämiseen ja laajaan käyttöönottoon

tämän kehityksen edellytyksenä näyttäisi olevan alueellisen suhteellisen edun periaatteen korostaminen globaalin täysin vapaan vaihdannan kustannuksella

talonpoikaisuuden ja ekologisuuden välille voi muutenkin vetää moderneja yhtäläisyysmerkkejä

sellaiseen tähtää selontekokin

on ministerille annettava tunnustusta erityisesti siitä että tähän liikunnan kansalaistoimintaan panostetaan nyt erittäin voimakkaasti ja sinne tulee näinkin iso rahoitusosuus

nyt mahdollisuutena ovat hajakeskitetyt viihtyisät taajamat joissa ruoka liikunta kulttuuri ja muu huolto on tarkoituksenmukaista järjestää lähialueiden resursseilla

sillä ehkä paitsi liikunnan merkitystä korostetaan niin samalla myöskin tunnustetaan se että tuolla urheiluseurapuolella tarvitaan talkootyön ohella selkeästi muutakin panostusta

perinteinen sadonkorjuuhan olisi vasta parin sukupolven perästä mutta maapallon elämän ylläpitäjänä nuori hiiltä sitova metsä on avainasemassa

tuleeko sille puolelle lisää panostuksia ja mihin suuntaan

arvoisa puhemies

pienet keksinnöt ja arjen tekemisen tavat ovat avainasemassa säästääksemme luonnonvaroja tai luodaksemme uutta mahdollistavaa teknologiaa

on helppo yhtyä siihen selonteon peruslinjaan että tulevaisuutta ei rakenneta yhdellä tai muutamalla suurella ja helpolla perusratkaisulla kuten ydinvoimalla

turvemaatkaan eivät ole kaikki samanlaisia eivätkä aivan samanlaisia päästölähteiltään

korkeaoja toi tässä esille ovat ne kohteet joista turvetta pitää jatkossa käyttää mutta myöskin erilaista turvemaastoa voidaan mahdollisesti tässä hyödyntää

se on aivan oikein että tuon kriteeristön pitää olla yhdenmukainen ipccn kanssa eli sen aikavälin pitää olla samanlainen

suomella tulee olemaan maailman elintarvikehuollossa kokoaan suurempi rooli myös kehittyvien maiden elintarviketalouden apuna

resursseista ja suhteellisesti kohentuvista olosuhteista ei kuitenkaan tule olemaan mitään hyötyä jos maataloudessa kurki kuolee ennen suon sulamista

arvoisa puhemies

tämä vaatii meiltä rohkeutta oikeita valintoja vastuuta ja mahdollisuuksien oivaltamista

arvoisa puhemies

yhdyn niihin monissa puheenvuoroissa esitettyihin arvioihin että tässä paras hankkeessa joka sinällään on erittäin tarpeellinen ja voi olla jopa vähän myöhässäkin siihen nähden mikä haaste on edessä on edetty ja edetään enemmän rakenteet kuin palveluketjun uudistaminen edellä

on tietysti aika turhaa vielä tässä vaiheessa arvioida paras hankkeen onnistumista mutta jos peilaa sitä nyt taas sitten oman maakunnan kuntaveroprosenttien korotukseen niin meillä kuitenkin kuntavero nousee hieman enemmän kuin maassa keskimäärin ja myöskin suhteellisesti ottaen suuremmassa määrässä kuntia kuin muualla

ehkä tässä paras hankkeen alkuvaiheessa on myöskin tavallaan havaittavissa sellainen ilmiö että menot kuitenkin ainakin hetkellisesti nousevat ja on vähän löysähköä taloudenpitoa siinä vaiheessa kun kuntaliitokseen mennään

eli siihen olisi kiinnitettävä myöskin huomiota

mutta perussyy tai perusongelma niin kuin tässä on useasti todettu on siinä että palveluketjujen toimivuuteen ja niiden hiomiseen ei ole vielä riittävästi päästy paneutumaan

yhdyn myöskin niihin arvioihin että osasyy siihen että palveluketjujen virtaviivaistaminen vie aikaa on siinä että paras hankkeessa taataan kyllä aika pitkä siirtymäaika henkilöstölle ja se ei varsinkaan isoissa kuntaliitoksissa monen kunnan kuntaliitoksissa kyllä edesauta palveluketjun parempaan toimivuuteen saattamista

ilman muuta tietohallinto tietoliikenteen ohjelmistot ja niiden yhdenmukaistaminen on minusta yksi keskeinen asia tässä paras hankkeessa

minusta siihenkään puoleen ei ole kyllä riittävästi kiinnitetty huomiota ja on oikeastaan aika häkellyttävää että ylipäätään suomessa on rakennettu niin monimutkainen tietohallinto organisaatio tällaisen kuntakentän ympärille

kiinnittäisin huomiota myöskin tämmöisiin pienempiin seikkoihin jotka aiheuttavat paras hankkeessa päänsärkyä muutamille seutukunnille ja ne ovat nämä väestörajat

arvoisa puhemies

tietenkin silläkin on ohjaavaa merkitystä mutta seutukunnittain on tärkeää että siellä säilyisi mahdollisuus myöskin omaan ammattikoulutukseen oman työvoiman koulutukseen juuri sen seutukunnan yrityselämän tarpeisiin

mutta on aivan kohtuutonta että tätä keskustelua käydään argumenteilla joilla ei ole kunnollisia perusteita ja jotka käyvät henkilöön tavalla joka myöskin koskettaa meidän kansanvallan perusteita

esimerkiksi tämän ohjelman josta nyt keskustellaan aikaistaminen tähän viikkoon kyllä viittaa sellaiseen menettelyyn että sillä pyrittiin vaikuttamaan muuhunkin kuin pelkkään uutisointiin

sitten ottaisin vielä esille yhden asian joka sinällään on ehkä henkinen asia mutta se on tämän paras hankkeen ulottuvuus tähän kansalaisyhteiskuntaan paikallisdemokratiaan

ylipäänsä medialla on nyt ollut tässä yhteydessä tapana käydä voimakkaasti henkilöön

kyllä kieltämättä suurissa kuntaliitoksissa ja tämän tyyppisissä suurissa rakenteellisissa operaatioissa kansalaisvaikuttamisen rooli jää usein liian vähälle pohtimiselle

jotenkin pitäisi myöskin tässä yhteydessä muistaa se millä tavalla ihmisiä pystyttäisiin tässä uudessakin tilanteessa aktivoimaan vaikuttamaan siihen omaan kuntaan ja omaan asuinympäristöön

kun pitäjillä on historiaa niin pitkälle kuin suomessa on asuttua historiaa niin kyllä se vähän kirpaisee kun se oma identiteettikunta ja oman kunnan vaakuna häipyvät sieltä keskustasta

yhdyn niihin arvioihin joita täällä on esitetty siitä hyvästä työstä mitä maatalousvaliokunta on tämän käytännön viitemäärän arvioinnin suhteen tehnyt ja näistä muutoksista mitä tänne on lisätty

minusta yksi semmoinen ratkaistava tekijä tässä yhteydessä on myöskin se millä tavalla jatkossa kutsutaan näitä entisiä kuntia siinä yhteydessä kun ne ovat uuden kunnan osa

kysymyshän on maataloustukijärjestelmän perusteiden muutoksesta joka heijastuu tietysti mahdollisesti hyvinkin pitkälle jaksolle eteenpäin ja on syytä katsoa että siinä ei suuria kohtuuttomuuksia puoleen eikä toiseen tapahdu ja nämä syyt mitä täällä on lueteltu ovat kyllä aivan kuten ed

on esitetty tapaa että voitaisiin puhua esimerkiksi salon kaupungin halikon pitäjästä ja tämä vanha pitäjä nimi voisi tässä yhteydessä toimia ihan hyvin tämmöisenä identiteetin vahvistajana

pulliainen totesi käytännön elämän perusteella hyvin valittuja ja tänne hyvin kirjattu

kyllähän kysymys on käytännössä yksistä markkinoista suomessa joita oikeastaan ei voi vaarantaa kovinkaan erilaisella tukijärjestelmällä eri tukialueilla

se idea mikä nyt on syntymässä tästä tukialueporrastuksesta nimenomaan näillä tuotantomuodoilla niin se on aivan uutta

tässä mielessä tämä eriytyminen vaikkakin hyvin vähäinen ja vain joitakin tiloja toistaiseksi koskeva on aivan uusi käytäntö

mutta edelleenkin korostan sitä että kun näitä viitemääriä muodostetaan on todellakin syytä ottaa huomioon se käytännön elävä elämä ja aivan oikein tässä maatalousvaliokunnan lausunnossa on niihin puututtu

vielä voisi tietysti esittää toivomuksen että myöskin a ja b tukialueilla nämä samat lievennykset tai huomiot tulisivat täysimääräisinä huomioon

keskustelu ylistys locator s hylännyt uskoo

arvoisa puhemies

sumuvuori täällä aikaisemmin jo totesi niin kyllä maailmassa on aliravittuja ihmisiä ollut runsaasti satoja miljoonia tässä viimeisten kymmenien vuosien aikana mutta tämä nopeasti kriisiytynyt maailman ruokatalous on herättänyt meidät tähän ongelmaan

sumuvuori toi esille sen että maailmankauppa kauppa elintarvikkeilla vääristää erityisen paljon tätä kehitysmaiden ja alikehittyneiden maiden omaa maataloustuotantoa ja tähän kiinnittää myös ulkoasiainvaliokunta huomiota olen tästä vähän eri mieltä

jos ajattelemme sitä että meidän kuitenkin on lisättävä tätä ruuantuotantoa tällä planeetalla niin joka tapauksessa joudumme jatkossakin tätä kauppaa käymään

nyt tuo öljytaloustie tulee kuljettua loppuun

peltoalamme ei juurikaan välttämättä lisäänny osa siitä voi poistua ilmastonmuutoksen myötä ja lisäyskin on kovin epävarmaa

tässä kyllä tarvitaan myöskin teknologista kehitystä